kannatan ed

kaksitoista vuotta lakivaliokunnassa kiteytyy oikeastaan tähän tämänhetkiseen tilanteeseen

minulla oli perjantaina meno liikennevaliokunnan puolesta erääseen tilaisuuteen menin ja kuuntelin radiosta jossa kerrottiin siitä että kaupan työnantajapuoli on selkeästi esittänyt että sakon muuntorangaistus pitää palauttaa pikkurosvoukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja he olivat sitä mieltä että se pitäisi ehdottomasti palauttaa

toisena uutisena joka silloin tuli oli se että elinkautisvanki käveli vapaana oli lähtenyt kälppimään tuolta suomenlinnasta

mutta kyllä se valitettavasti tähän tämä kaksitoista vuotta kiteytyy eli kyllä vihreä oikeuspolitiikka on tuonut sen että meillä rosvot kävelevät vapaana

joillain saattaa olla tulevaisuudessa panta jalassa mutta tällä hetkellä näyttää olevan niin että suurin osa kävelee vapaalla vaan tuomitsemattomana taikka sitten he ovat lähteneet kälppimään avolaitoksista kun suljettuja laitoksia suljetaan entisestään ja pistetään kiinni valitettavasti

söderman äsken puhui tuossa siitä että perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota moneen asiaan ja vallankin että valiokunta ei kaikkia ottanut huomioon

me joitain asioita siellä kuitenkin otimme mutta valitettava totuus on että kyllä tämä ristiriita poliisin ja syyttäjän kohdalta kiteytyy tässä ja myöskin se lakivaliokunnassa selkeästi näkyy enkä yhtään ihmettele tästä eteenpäinkään etteikö se yhteistyö olisi yhtä tikkuista ja takkuista kuin se on ollut tähän asti

kyllä meidän poliisijäsenemme ovat osoittaneet sen että yhteistyötä syyttäjän kanssa ei pystytä tekemään samoin myöskin ne asiantuntijat jotka siellä kävivät

osa väestä on sellaisia että ei pienellä pakolla suostu siihen yhteistyöhön jonka pitäisi olla kuitenkin selkeätä ja itsestään selvää

syyttäjän puolelta en kyllä kuullut yhtään kielteistä kuviota minkäänlaiseen lainmuutokseen enkä sitä että heillä ei olisi valmiutta näissä asioissa toimia

näillä eväillä tulen esittämään että eduskunta hyväksyisi kaksi lausumaa tämän lain käsittelyn yhteyteen ne on teille jaettu sinne pöydälle

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön tehostamiseksi

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asiantuntijoista koostuvan esitutkintaviranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä valvovan toimielimen perustamiseksi

arvoisa puhemies

kyse on siitä että isot yritykset ja isot tehtaat painostavat näitä yrityksiä viimeisen päälle

miettikääpäs kuinka monella alalla yrittäjät tosiasiassa tekevät paljon pidempää päivää mutta ovat saman tien maantiellä ja ovat toisten ihmisten kymmenien ihmisten parissa

arvoisa puhemies

nyt jos me laitamme syyttäjille ja tuomioistuimille resursseja niin samalla ministeriö on käynyt euroopassa ylpeilemässä sillä että meillä on vähiten vankeja

arvoisa puhemies

ministeriltä voisi kysyä missä vaiheessa suomessa aletaan tehdä kriminaalipolitiikkaa kriminaalipolitiikan ehdoilla eikä rahan ehdoilla kuten nyt

meillähän on käytössä nyt jo ollut näitä veroja muun muassa juomien kohdalla on selkeästi

se järjestelmä on todella hyvä

meillä tuodaan pullot takaisin ja ne menevät kiertoon monta kertaa ja samaten keräyspaperi erityisesti kulkee meillä myöskin erittäin suuressa määrin

monessa paikassa muun muassa meillä mäntässä tahtoo olla että ne täytyy viedä jäteasemalle erikseen entiset niin hyvät keräilypisteet ovat poistuneet kun pahvista saatava tulo on niin mitättömän pientä ettei kenenkään kannata enää kerätä

ne hakevat vain isoja kontteja ja isoja valmiita vaihtolavoja eivätkä kiertele enää ympäri kaupunkia keräämässä

ja kun itse on keräillyt pahveja pak kauksista ja pistänyt ne autotalliin niin aika äkkiä siitä auton takakontillinen tulee vaikka ei paljoa ole perhettäkään kotona niitä pakkauksia ostamassa

viitanen sanoi niin turhaa tavaraa tulee ja saattaa olla että kananmunan kokoinen esine on pakattu neljään viiteen eri pahvilaatikkoon ja se voi olla jo lähestulkoon puoli metriä kanttiinsa

mustajärvikin sanoi niin sain tässä viestiä viime viikolla jossa kerrottiin tullivirkailijoitten suulla että heidän pitäisi ihan muutaman tunnin taikka muutaman päivän koulutuksella siirtyä paikasta toiseen ja siellä tosiaan sitä siirtämistä tehdään jo paikasta toiseen

onko tässä nyt koulutus oikealla kohdallaan ja riittääkö se tällä hetkellä

jos nyt lisätään reilusti niin loppuuko tässä nyt tämä keskinäinen kilpailu ja tuo leikkiminen joka on ollut että näitä rikosilmoituksia tehdään nyt sitten toisistaan oikein kilvan että päästäisiin oikeisiin töihin että näistä lapsellisista leikkihommista päästäisiin ulos

meillä on aika lailla iso ongelma muun muassa raskaan liikenteen valvonnassa jossa poliisit tekevät yhtä sun toista elikkä täysin toisistaan tietämättömiä päätöksiä jotka eivät ole läheskään linjassa koko maata ajatellen monessa eri asiassa ja valvonnan tarvetta olisi

tässä kun olen kuunnellut tätä valiokunnan jäsenenä lakivaliokunnan jäsenenä joka joutuu tätä käsittelemään niin tietysti kauheita kannanottoja ei tässä vaiheessa vielä tarvitse ottaa kun niitä nyt pääsee sitten valiokunnassa vääntämään ja kääntämään varmasti riittävästi

ehkä nyt muutama kommentti tuosta käydystä keskustelusta ja siitä mikä on tässä meillä tullut valiokunnassa vuosien alla myöskin esille hyvin pitkälle eli tämä poliisien ja syyttäjien välinen ei sitä voi sanoa ristiriidaksi vaan näitten toimien välinen rajapinta ja se milloin toimitaan ja milloin ei kuka vetää esitutkintaa

näin se vaan on että tuolla euroopassa ei tahdota ymmärtää tätä suomalaista linjaa

tämä poliisien vahtiminen milloin he vahtivat tätä omaa tonttiaan että siihen ei kukaan saa vaan tulla sen saman aitauksen sisälle edes käymään tuntuu joskus siltä että kannattaisi vähän miettiä onko siinä mitään järjen hiventäkään

koskinen sanoi että yhdessä tehtäisiin ja katsottaisiin sitten asioita miten niitä voidaan nätimmin viedä eteenpäin muun muassa syyttäjä ja poliisi jos isoja juttuja viedään

mielenkiinnolla olen seurannut näitä ruotsalaisia wallander elokuvia joissa poliisijohtaja ja syyttäjä asuvat naapureina ja niissä jopa tämä vanhempi poliisimies yrittää vähän ikään kuin vokotella nuorempaa syyttäjääkin taikka ohjaaja ainakin saa sen näyttämään siltä

en tiedä onko se todella ihan aitoa mutta ainakin meikäläisen silmästä katsoen se näyttää siltä että se toimii ja myöskin ne ristiriidat tulevat aika selkeästi esille että aina sitä eivät poliisit haluaisi ja syyttäjäkin kokee sen joskus kiusalliseksi

totta kai näitä rajapintoja ja tilanteita tulee mutta kyllä minä veikkaisin kun tätä jo viimeksi käsiteltiin lakivaliokunnassa että ei mene kovin montaa vuotta kun me joudumme siihen menemään että joudumme entistä useammin katsomaan niin että syyttäjä johtaa esitutkintaa ainakin kaikissa kansainvälisissä asioissa missä vähänkin rajat ylittävää toimintaa on

salo suurimmalta osalta kysyi kyllä tämän minunkin esille ajattelemani asian mikä meillä nousi esiin ministeriltä voisi näin kysyä tässä onko tätä asiaa tutkittu ja onko se tällä hetkellä mahdollista niin että rekistereitä voitaisiin vetää ristiin ja niitä voitaisiin tarkistaa että jokainen joka tosiaan kiinteistökauppaa tekee kun niitä kauppoja kaupanvahvistaja tekee taikka muu vastaava seuraisi sen tilanteen niin että ihmisellä on todella oikeus tehdä omissa nimissään kauppaa ettei se mene niin että joidenkuiden muiden pitäisi tämä asia hoitaa

kyllä sitä meille sanottiin että ei tehdä mutta kyllä ihan selkeä visio oli siitä että on pakko siis se on pakko jos meinaat henkesi tai identiteettisi säilyttää niin että et jää heti ensimmäisenä päivänä kiinni

kyllä se vaan näin oli ja se oli ikään kuin hiljainen hyväksyntä koska on kuitenkin niin vaarallisesta asiasta kyse ja luulisi että niitä nyt ei niin kauheasti tehdä mutta ne ovat kuitenkin aika hyvällä tuloksella tehtyä toimintaa että jos meinataan saada se tulos mikä sillä on tarkoitus saada se joudutaan näin tekemään

nyt se on sitten kirjattu sinne ja en minä siinä näe mitään suurta ongelmaa koska ainakin meille silloin vakuutettiin kun sitä lakia säädettiin silloin että siihen ei ketään pakoteta siis että siihen ei varmasti ketään poliisia pakoteta vaan jokainen saa siihen osallistua vapaaehtoisesti

no me tiedämme että meillä niitä vapaaehtoisia löytyy vaikka mihinkä

kun pitää lähteä sotimaankin johonkin niin on heti tuhansia ilmoittautuneita johonkin miinalaiva pohjanmaallekin satoja vai taisi olla tuhansia tosiaan niin että kyllä meillä aina tämmöisiä seikkailunhaluisia ihmisiä löytyy joka ihmisryhmästä ja niin minä luulen että tästäkin

mutta he tietoisesti ottavat sen riskin ja se on kovan riskin peliä ja joskus sitä on tehtävä jotta yhteiskunnan rattaat pyörivät ja meillä pystytään hoitamaan se kansallinen turvallisuus mikä meille kuuluu

kyllä tässä varmasti on opiskeltavaa ja viikkojen aikana minä luulen että kuullaan monta asiaa lisää mutta tässä näin päällimmäisiä huomioita tästä alkukeskustelusta

edustaja rönni ja tässä käyty debatti joten rukous ota odotetaankin kuinka arvoisa puhemies

tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana olen seurannut aika tiiviisti kolmea neljää kuntaliitosta ja muutama kommentti niistä

osa on onnistunut hyvin ja osassa on tullut rukkasia ensiksi alkuun ja sitten lopulta kun on väistytty kosijamiehen osalta niin lopultakin toteutui se kuntaliitos tämän vuoden alusta ja täytyy sanoa että kohtalaisen hyvään aikaan elikkä me olimme varmaan siellä parhaassa saumassa yhdistymisavustusten kohdalla

sitten myöskin täytyy sanoa että kun toinen kunta oli verotulotasausta saavana ja toinen maksavana niin sekin kompensaatio osui meille maksimissaan

suurin muutos lienee tämä puheenvuorojen pituuteen tehty suositus

pikkuhiljaa on tultu alaspäin jostain kymmenestä minuutista tähän viiden minuutin aikatauluun jossa ei kyllä oikein kauheasti ehdi sanoa mitään vallankin jos löpisee ihan omiaan niin kuin allekirjoittanut täällä tällä hetkellä tekee

kyllä täytyy sanoa että kyllä lähinnä jostain sotafilmistä on kyse ainakin meillä kaupungin keskustassa kun sitä alkaa keskitystä tulla ja sitä sitten riittää sanotaan aamuyön tunteihin

ja sitten se lähtökohta oli siinä mielessä hyvä että meillä oli kolme vuotta jo palvelut olleet yhdessä ja hallinnot vain yhdistettiin

ensi vuonna sallitaan ilmeisesti vain debatti ja puheet sitten toimitetaan sähköisesti asiakirjatoimistoon jossa ne liitetään edustajien valtiopäivätoimiksi

lähtökohta joka teki tämän sopeutumisen kohtalaisen helpoksi oli myöskin se että sillä suorittavalla tasolla ei ollut kovin isoja ongelmia ja sieltä oli jo väki vähentynyt

kun laskee siitä ensinnä nämä ruumiinvammat silmiä ja käsiä ja kaikkia muita mitä menee niin niitä ei kaikkia varmasti ole pystytty kirjaamaankaan vuosien kuluessa eikä joka kerta tule kaikista vahingoista ilmi millä ne ovat sattuneet

ja nythän tässä tulevien vuosien aikana luulisin kaikesta muusta henkilöstöstä voidaan hyvilläkin mielin pitää kiinni paitsi näitten johtajien kohdalla mitä ed

budjetin sisältö sinänsä on sitä samaa valtiovarainministeriön virkamiesten uhkailua ja pelottelua johon on tässä vuosien kuluessa saanut tottua

rehellisesti voin sanoa että en ole kyllä koskaan oikein ylenpalttisesti kehunut näitä talousarvioita enkä sitä kehumista tee nytkään mutta kai tämänkin kanssa pystyy elämään

postilaatikot ovat ihan pikku juttuja mutta ehkä merkittävin asia oli ainakin tuolla meillä päin orivedellä se kun hirsilän koulu meinasi palaa kokonaan

onneksi siinä kävi niin että hälytinlaitteet oli ja kun kellariin oli päästetty näitä ilotulitteita yöllä niin talkkari sattui aamulla menemään katsomaan minkä takia hälyttää ja pelastettiin koulu sillä

mutta kyllä täytyy sanoa kun tätä suomen kuntarakennetta katsoo ja kuuntelee noita kuntapäättäjiä erityisesti tuolla pienemmissä ja harvempaan asutuissa kunnissa että kyllä puheet ovat sen suuntaisia että kyllä joskus toivoisi pakkoliitoksiakin

erityisesti keskustalaiset käyvät täällä kehumassa oikein mennen tullen kuinka hyvän talousarvion tämä erinomainen hallitus on laatinut

päästiin sillä että oppilaat olivat muutaman viikon evakossa kun savun hajua tuuletettiin ja vähän korjailtiin paikkoja mutta puukoululle siinä olisi helposti käynyt niin että olisi palanut tuhkana

seurujärvi kenelle te puheenne oikein kohdistatte kun maakunnassa puhutaan sitten täysin eri äänensävyyn tuoden nämä kipukohdat esiin selkeästi

jos siinä vaiheessa kun kuntaa ollaan liittämässä toiseen kuntaan ja kun kuullaan paljonko porkkanarahoja saadaan niin tuhannen asukkaan kunnassa vielä luottamushenkilöstö sanoo että no kyllä me tuolla rahalla vielä pari vuotta pärjättäisiin ja ennestään on velkaa vaikka kuinka paljon niin jossain määrin pitäisi tulla vastaan siinä kuinka pitkälle velkamäärät lasketaan koska ne velat joutuu sitten kuitenkin sen liitoksen vastaanottava kunta ottamaan vastaan

kun täällä kehuu niin saa maakunnassa sitten haukkua olan takaa

varsinaisesta sisällöstä otan pari asiaa esille jotka ovat olleet samassa muodossa tämän kymmenen vuoden aikana esillä

katsotaan testataan onko sillä mitään merkitystä vai voidaanko se heti laittaa kokonaan uusiin puihin elikkä lopettaa sen käsittely siihen tammikuussa niin että kun se on kertaalleen nuijittu ja uusi valtuusto alkanut niin sillä sopimuksella ei ole mitään merkitystä

mutta vaikka nyt kuinka asiaa ajatellaan niin kyllä noitten tienpitäjien pitäisi osata suunnitella aikataulunsa koko vuodeksi kerralla eikä suinkaan niin että jos sattuu lisätalousarviosta tulemaan vähän lisää niin sitten voidaan tehdä jotain tai sitten ei

voidaan järjestää ilotulituksia kun ne järjestetään ammattimaisesti niin että esimerkiksi pelastusviranomainen myöntää luvan semmoiselle ihmiselle joka tietää mitä tekee ja joka on koulutuksen saanut ja haluaa ilotulituksen järjestää

ainakaan sillä lukemisella minkä minä tässä äsken luin minä en löytänyt sen liitoksen jälkeisestä toiminnasta tietoa mistä on kyse

tässä joku mainitsi atkn se oli varmasti ed

kaava alue voisi minun mielestäni olla ihan hyvä kaupunkien kohdalta se rajaus että siellä ei yksittäiset ihmiset ammu yhtään minkäänlaista rakettia eikä näin

ihmiset joutuvat niitä viemään jopa pitkien matkojen päähän evakkoon johonkin korpeen että siellä voi olla ja voidaan ajatella että koirat ja muut pysyvät jonkinlaisessa tolkussa

tuomioistuinlaitoksessa ruuhkat lisääntyvät ja ne jotka vielä tuomitaan saavat kärsiä rangaistuksensa sellissä maaten

minusta tässä on tultu mitan päähän kun poliisi ei kuitenkaan pysty valvomaan sitä aikataulua eikä mitään muutakaan tässä tilanteessa

ja näin siinä vaan kävi ja me on saatu kaikki maksaa siitä muuten valtava määrä ja maksetaan edelleen

hyvä homma mutta jätkät pilas elikä itse pilataan nämä asiat

silloin joudutaan menemään sen karkeimman mukaan ja olisin sitä mieltä että kun tätä asiaa eteenpäin viedään niin kielletään se kokonaan ja pistetään ammattilaisten käyttöön

sitten vielä täytyy sanoa että minusta on tullut kyllä semmoinen skeptinen tässä kuntayhtymien kohdalla että minun mielestäni niille pitäisi lyödä nuijaa päähän ja lopettaa koko kuntayhtymäpelleily ja katsoa niin että joku järjestää ja sillä siisti eikä tehdä tämmöistä kaksinkertaista hallintoa

ehkäpä tästä vaikeasta kansainvälisestä tilanteesta suomikin selviytyy jos hallitus jäädyttää palkat suomessa kuten keskustan puoluesihteeri korhonen on esittänyt

silloin voidaan ajatella että kaupungit ja muut jotka haluavat ilotulituksen järjestää voivat järjestää ja silloin se tapahtuu valvotuissa olosuhteissa ja valvottuun aikaan